siellä ainakin pitää sitä liikuntaa järkeistää millä tapaa ne kurssit järjestetään että se tulisi säännöllisemmäksi ettei kahden viikon aikana käydä koko vuoden liikuntaa opiskelemassa

monille liikuntaliitoille ja järjestöille ja terveysliikuntaan huippu urheiluun joka on lähellä sydäntä itselleni on tulossa lisäresursseja

se on erittäin hyvä asia

pitää muistaa että liikunnan harrastamisen lisääntymiseen vaikuttaa oleellisesti myös kattavan ja turvallisen ja laadukkaan liikuntainfran ylläpito ja kehittäminen

arvoisa puhemies

kiinnitän ministerin edellisessä puheenvuorossa pieneen yksityiskohtaan huomiota koska hän on tuotu teistä pakkoruotsi

rajalan puheesta

oli ministeriltä ehkä kuitenkin hieman ontuva vertaus verrata ruotsin opiskelua pakkomatematiikkaan tai pakkokemiaan koska nehän ovat kuitenkin niin sanottuja yleismaailmallisia kieliä joita tarvitaan kaikkialla maailmassa

liikaa intoilematta tätä voi kuitenkin pohtia kun ruotsin kieltä ei tarkemmin ajatellen oikeastaan kovin laajassa mitassa tarvita suomessa

esimerkiksi kun ajattelee itä suomessa olevia kuntia niin ehkä sielläkin niitä resursseja joita tähän ruotsin opiskeluun menee voisi ohjata vaikka venäjän opiskeluun

se olisi vaihtoehtoinen se ei olisi mikään niin sanottu pakko opiskelu ja voisiko ajatella näin että vaikka osassa suomea edellytetään että se on tavallaan pakollinen ja taas toisaalta se voisi olla vaihtoehtona jossakin itä ja pohjois suomessa missä ei ruotsin kielellä sillä lailla ole tarvetta eikä sillä varmasti ole kovin paljon pirkanmaallakaan

arvoisa puhemies

käydyn turvallisuus ja puolustuspoliittisen keskustelun perusteella voi todeta että selontekomenettely tai vastaavanlainen pidemmän ajan strategia on jatkossakin perusteltu tapa linjata suomen turvallisuus ja puolustuspolitiikkaa

selonteon ja käytyjen puheenvuorojen pohjalta nostan esiin muutaman seikan

naton korostaminen ja samalla eun ja pohjoismaisen puolustusyhteistyön käsittelyn jääminen vähemmälle on viesti siitä että suomi näyttäisi olevan mieluummin kallellaan natoon päin kuin että lähdettäisiin kehittämään yhteistyötä eun ja pohjoismaiden kanssa

itse kannatan rauhankumppanuusyhteistyön jatkamista naton kanssa edelleen ja nato option säilyttämistä mutta itse jäsenyyden hakemisen tiellä on liikaa epäselvyyksiä joihin ei ole vastauksia esitetty

ongelmana on muun muassa epävarmuus siitä pystyykö nato suuremman konfliktin sattuessa turvaamaan pitkän ja harvaanasutun maamme puolustuksen vai käykö niin että suomen nato joukot määrätään suojaamaan niin sanotusti tärkeämpiä kohteita johonkin rajojemme ulkopuolelle

emme pysty kilpailemaan suurvaltojen kanssa sotakoneiston määrässä mutta kuten monissa sodissa on havaittu sissisodankäynnin taitajia on vaikea lannistaa

kukaan ei myöskään tiedä paljonko nato jäsenyys tulisi maksamaan paljonko rahaa tarvitaan itse liittymiseen paljonko erilaisiin niin sanottuihin jäsenmaksuihin ja hankintoihin menee rahaa tai paljonko nato artiklan pakottamiin sotilaskohteisiin ja kriisipesäkkeisiin tulisi panostaa

vielä on kysymys siitä veisikö sotilasliiton jäsenyys uskottavuutemme ulkopolitiikassa jossa olemme jo monien vuosien ajan kunnostautuneet rauhaa järjestystä ja humanistista maailmankatsomusta vahvasti edistäväksi maaksi

kysymyksiä nousee lisäksi koskien usan politiikkaa ja sen roolia natossa sekä suomen todellisia vaikutusmahdollisuuksia

ennen natoa meidän tulee syventää eurooppalaista ja pohjoismaista yhteistyötä ja jos sen jälkeen on vielä tarvetta natolle ja keskeiset kysymykset on ratkaistu niin harkittakoon siinä vaiheessa esimerkiksi kansanäänestystä tämän asian ratkaisemiseksi

alati suureneva elintasosairauksien määrä tulee olemaan yhteiskunnallemme kallis taakka joten tähän voisi puuttua viimeistään armeijassa olevien huonokuntoisten ja esimerkiksi juuri ylipainoisten kohdalla

heille tulisi koulutuksen aikana laatia myös terveyttä edistävät liikunta ja ravinto ohjelmat ei niinkään ravintolaohjelmia paitsi jos on terveysravintola

kyllä se näin on ja viimeistään armeijassa tulisi oppia toimimaan jonkin kurin ja järjestyksen ja normien mukaan jos ei siihen mennessä ole sitä koulussa vielä oppinut

kolme synnytystä vierestä katseltuani olen sitä mieltä että suomalaiset naiset ovat lapsia kantaessaan synnyttäessään ja kasvattaessaan yhteiskunnallisen panostuksensa tehneet kyllä jo maanpuolustusnäkökulmastakin eli vapaaehtoinen palvelus naisille

vapaaehtoisena armeijan pitää luonnollisesti pysyä niillekin naisille jotka eivät ole syystä tai toisesta lapsia hankkineet tai saaneet eihän sekään tietysti itsestäänselvyys ole

kriittinen asenne natoon ei lähetetä nuoria miehiämme kuolemaan naton kriisipesäkkeisiin ja toiseksi suomen armeijasta on kehitettävä fyysisen ja henkisen kunnon edistäjä